arvoisa herra puhemies

käsiteltävänä oleva välikysymys ei anna oikeaa kuvaa työttömyyden syistä eikä ota huomioon sitä tosiseikkaa että maailma ympärillämme on muuttunut tavalla josta kenelläkään ei ollut oikeaa kuvaa

suomessa finanssikriisiä seurasi teollisuuden vaikea rakennemuutos ja julkisen talouden pysyvä tulojen ja menojen kasvun epätasapaino

yksi

kaksi

neljä

olemme suomessa romahtaneen kännykkätuotannon lisäksi keskittyneet valmistamaan lähinnä teollisuuden investointituotteita aina paperikoneista tietoliikenneverkkoihin ja kontinkäsittelylukkeihin

maailmantalouden huonona aikana niillä ei ole tarpeellista kasvavaa kysyntää ja kestää tovin aikaa noususuhdannettakin ennen kuin uusilla investoinneilla rakennetaan uutta kapasiteettia

täytyy sanoa että edustaja maijalan puhe kuulosti juuri siltä että ympäristö on siinä lähellä missä asutaan ja jos lapin edustajia ajatellaan niin edustaja auton lauseeseen että on ympäristöteko tehdä työ täällä suomessa suomalainen työ on ympäristöteko ei voi muuta oikeastaan sanoa

suomi elää viennistä ja on totta että suomen vienti on taantunut vielä viimeiset vuodetkin

ympäristöministeri grahn laasonen on ministeriaikana ottanut oivallisella tavalla huomioon kokonaisuuden ja siltä pohjalta etsinyt parempia käytännön ratkaisuja ja näin helpottanut kansalaisten ja viranomaisten elämää

luova prosessi on luottaminen sisun lupaprosessien sujuvoittamisen ja soidensuojeluohjelman järkiperäistämisen jatkoksi on nyt vuorossa kiistellyn jätevesiasetuksen valuvirheisiin puuttuminen johon on nyt ympäristöministerin toimesta löydetty ratkaisuja jotka tukevat myös kansalaisten oikeudentajua sekä kohtuullisuuden periaatetta

on myös kannatettavaa että ympäristönsuojelun kannalta tärkeät kohteet ja kuivanmaan kiinteistöt erotetaan toisistaan

arvoisa puhemies

pidän hyvänä että asetuksen toimeenpanon vaikutuksia on seurattu ja kansalaisilta saatu palaute on otettu vastaan sille kuuluvalla vakavuudella

teollisuuden energiaveroleikkuria on parannettu viennin rahoitusta on lisätty kasvuyrityksille on luotu useita rahoitusohjelmia

asetuksen alkuperäisenä jäljellä olevana siirtymäaikana ei olisi ollut mahdollista kaikkien uusimiseen eikä markkinoilla oleva laitetarjontakaan olisi ollut riittävää

siirtymäajan pidentäminen antaa nyt sekä laitevalmistajille että kotitalouksille mahdollisuuden tehdä asianmukaisia investointisuunnitelmia ovathan kyseessä jopa tuhansia euroja maksavat muutostyöt

elektroniikka alan työpaikkoja on siirtynyt niin innovatiivisiin startup yrityksiin kuin voimakkaasti kasvavalle pelialalle ja perinteinen telakkateollisuus erikoistuu yhä enemmän arktisen osaamisen edistämiseen

arvoisa puhemies

pidän myös hyvänä lähtökohtana sitä että niitä satojatuhansia kotitalouksia jotka ovat kuivanmaan alueella velvoitettaisiin samaan tapaan tekemään kalliita muutostöitä jätevesien käsittelyssä kuin velvoitetaan pohjavesialueella ja vesistöjen lähellä olevia kiinteistöjä tekemään välttämättömiä muutostöitä ympäristön ja pohjavesien suojelemiseksi

kiitos

pohjavesialueelle vesistöjen lähellä olevia

laajempien ympäristövaikutusten vuoksi on loogista että pohjavesialueella ja vesistöjen ääressä asuvien pitää laittaa jätevesiasiansa kuntoon asetuksen mukaisesti

energiapolitiikka on myös yksi tärkeistä kysymyksistä

arvoisa puhemies

syitä velkaantumisen pysähtymisen siirtymiseen on monia mutta tärkein niistä on talouden hyytyminen siksi että suomeen ei ole pitkään aikaan kannattanut investoida eikä työllistää

suomalainen teollisuus ja nyt jo palvelutkin ovat kiihdyttäneet siirtymistä kilpailukykyisempiin maihin

esimerkkinä suomalaisen työn korvaamisesta ulkomaisella työllä on valtion omistama finnair joka ei ole työllistänyt seitsemään vuoteen kotimaista lentoemäntää tai stuerttia

suomen tuonti on lisääntynyt raakaöljyssä teollisuusbensiinissä moottoribensiineissä ja keskitisleissä joista en tiedä sitten mitä tämä tarkoittaa tuolla nesteen puolella mutta todennäköisesti ne on jalostettuina viety sitten ulos täältä myöhemmin

tämä ja koko elämämme digitalisoituminen iski ehkä kovimmin juuri suomeen sillä olemme erikoistuneet metsäteollisuuden ja sen investointihyödykkeiden vientiin